mutta tutkimuksellisesti on todettu ne tosiasiat aivan kuten täällä on tullut selkeästi esiin että köyhien lapsiperheiden määrä on suomessa lyhyessä ajassa kaksinkertaistunut kaksinkertaistunut kaksinkertaistunut ja toimeentulotukea saavat eivät saa tätä korotusta

arvoisa puhemies

tähän päästään alueellisesti tasa arvoisella ja myös haja asutusalueet huomioon ottavalla tavalla siten että rahaa ohjataan riittävästi myös pienemmille kulttuuriyksiköille kuten vaikkapa harrastajateattereille

toisin sanoen ne sosiaaliset ja henkiset arvot jotka ovat tehneet suomesta suomen käsitellään hyvin pintapuolisesti korostaen pitkälti kokoomuslaisen yksilön eli ihmisen omaa vastuuta yhteiskunnan talouden tuottavana osana

sitä saa mitä tilaa tilaakin on kuinka sattuu

sitten on kaiken näköisiä muita tutkimuksia joissa opiskelijoita ja erilaisissa ammateissa olevia yksinhuoltajia minä siis käytän yksinhuoltaja sanaa oikeastaan siinä merkityksessä jos on yksi tai kaksi lasta niin kuin aika usein on todettu on yllättävän paljon näissä toimeentulo ja muissa vastaavissa köyhyysloukuissa

totta kai ed

pääkaupunkiseudun ja muiden suurten kaupunkien kulttuuri instituutioiden tukemiselta tulee jäädä voimavaroja ja tulee siirtää niitä myös pienemmille sekä kulttuuritekoon osallistuville toimijoille

ongelmana on se että tällä hetkellä kun menee jonnekin toimistoihin apua hakemaan niin kun sitä sitten lopulta saa pitkien jonojen jälkeen syötetään lääkkeitä heti

pulliainen on siinä oikeassa että nämä hiilidioksidipäästöiset lähtökohdat ovat hyviä mutta nyt kun ollaan menossa vaikeimpiin aikoihin ja muutenkin siis välttämättä se ei ole ollenkaan maailman huonoin asia että meillä on euroopan vanhimpia autokantoja

arvoisa puheenjohtaja

suomi on pieni valtio jonka taloudellinen hyvinvointi perustuu pitkälti euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään kauppaan

tukitoimenpiteiden avulla kulttuuritarjonta ja palvelut on säilytettävä myös pienemmillä paikkakunnilla

nytten sitten kun mielenterveysihmistä jolla on näitä puutteita tai vikoja en viitsi sitä sairaus sanaa käyttää terapoidaan kemiallisesti niin missä vaiheessa täällä kun on lääkäreitä sitten terapoidaan muuten takaisin eli kuntoutetaan muka takaisin työelämään meidän systeemissä

kynnyskysymys kenelle se oli